kriisin pysäyttäminen on jo siksi välttämätöntä ettei euroopan valtioilla ole enää varaa uuteen massiiviseen elvytykseen jos talous kääntyy taas laskuun

järeän vakausrahaston perustaminen antaa toivottavasti oikeanlaisen viestin maailman sijoitusmarkkinoille ja kohentaa eun taloudellista uskottavuutta

rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjä pitää rukata kurinalaisempaan asentoon

ehkä tässä on oiva mahdollisuus löytää yhteinen sävel jäsenmaiden kesken ja kehittää unionin talouspolitiikan toiminta ja valvontamekanismeja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuljetusyrittäjien ongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa ja siellä on monilla sektoreilla oltu suurissa vaikeuksissa

tri teija kun yrittäjäkunnassa on mikä on kylmä totuus lievää ylikapasiteettia ajetaan nahkoineen niitä kuljetuksia

tämä hallituksen esitys tästä kabotaasista on varmasti suomalaista kuljetusyrittäjää turvaava tuo viikon sääntö ja kolme purkua siltä osin

korjaushankkeet ovat kuitenkin elvytystä ja työpaikkojen säilyttämistä parhaimmillaan

vistbacka oli varmaan tässä asiassa oikeassa että se valvonta on tärkeä asia millä tavalla pystytään huolehtimaan siitä että kun näitä yrittäjiä tuolta rajojen takaa tulee enenevässä määrin ilmeisesti tälläkin sektorilla kun voidaan huonosti niin kuin ed

uskon että kuljetusala itse pyrkii pitämään huolta siitä että valvotaan tätä muualta tulevaa kuljetuskuntaa en usko että pelkästään viranomaisten voimilla sitä pystytään valvomaan vaan alan täytyy myös itse huolehtia siitä omalta osaltaan

lappeenrannassa on ryhdytty kehittämään ennakkoluulottomasti yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja oppilaitokset ovat jo siirtymässä samalle kampukselle toistensa kylkeen

lappeenrannassa on mielestäni myös onnistuttu kehittämään vankkaa teknologiaosaamista ja pyritty kiitettävästi hyödyntämään lähialueyhteistyötä sekä venäjän rajan tarjoamia mahdollisuuksia

siksi yliopistojen on tärkeää kartoittaa erityisosaamisensa painopisteet ja panostaa vahvaan asiantuntijuuteen omilla osaamisalueillaan

nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on oleellista parantaa koulutustarjontaa ja rakentaa polkuja joita pitkin siirrytään sujuvasti työelämään

laadukas koulutus on investointi tulevaisuuteen

täällä todetaan että mikään ei pidä paikkaansa ei anneta rahaa annetaan vääriä lupauksia kerrotaan valheita ja roistojakin on peräänkuulutettu siinä on yhteenvetoa päivän keskustelusta

olisiko oppositio teidän mielestänne pitänyt ampua kaikki paukut jo kevättalvella taivaalle niin että nyt odottelisimme housut kintuissa mitä loppuvuodesta tapahtuu

jan edustaja heinäluoman vastaus tiedustelukone jatkossakin

arvoisa herra puhemies

on kuitenkin myönnettävä että esityksen ulostulo koreografia oli harkitsematon ja provosoi yhteiskunnallista keskustelua

tämänpäiväisten päätösten ja saatujen tulosten taustalla on halu kunnioittaa suomalaisessa sopimusyhteiskunnassa toteutettua kolmikantajärjestelmää

herra puhemies

kukaan ei voi kieltää sitä että suomalaisilla on käsissään hyvinkin läheisessä tulevaisuudessa vakava työvoimapula ja suuri eläkeläisväestö

julkinen talous on saatava pysymään tasapainossa niin nyt tässä taantuman vaiheessa kuin sen jälkeenkin ja ennen kaikkea sen jälkeen

velkaantuminen ja työllisyysluvut ovat edelleen huolestuttavalla tasolla

alkuperäisenkään päätöksen taustalla ei ollut halu heikentää ikääntyvien ihmisten mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai pienentää heidän perustoimeentuloaan

esitetyistä kommenteista voi lisäksi saada kuvan että tässä on kyse ainoastaan suomen sisäisestä ongelmasta mutta tosihan on että työttömyyden kasvu on globaali ilmiö ja on sidoksissa maailmalta suomeen levinneeseen taloustaantumaan

työuria halutaan pidentää vain siksi että vältyttäisiin muilta radikaaleilta toimenpiteiltä kuten veronkorotuksilta ja erityyppisiltä leikkauslistoilta

tanskasen tuottavuusraportissa ja monissa muissa yhteyksissä esiin tullut sähköisten julkisten palveluiden edistäminen on esimerkillinen uudistushanke

menneitten huippuvuosien kasvu ei voi jatkua loputtomiin ja valitettavasti totuus on että yritysten määrä esimerkiksi tuolla rakennusalalla paisui ylisuureksi ja ala on nyt kärsivä tämänkin johdosta

hallituksen päätöksillä on kuitenkin pystytty ohjaamaan rahoitusta ongelmiensa kanssa painiskeleville yrityksille ja turhat konkurssit on vältetty

siksi esimerkiksi opintotukijärjestelmää kehitetään siihen suuntaan että opiskelujen ohella ei tarvitsisi käydä töissä

välikysymyksessä kritisoidaan hallituksen hitautta uusien työttömyysmäärärahojen myöntämisessä ja sen toteuttamia tuloveronkevennyksiä

tällä hetkellä investointeja tehdään melko vähän

eläkeikärajan nosto on siis vain yksi osa kokonaisuutta joka tähtää työssäkäyvien määrän pitämiseen tarvitulla tasolla

suomi on ollut kohtuullisen korkeasti verottava maa ja kevennyksillä on haettu muun muassa kilpailuvalttia ja sitä että työntekijöille jäisi enemmän käteen palkastaan

on myös tärkeää keskustella siitä miksi suomalaisten työura on muita pohjoismaalaisia selkeästi lyhyempi ja miten sitä voidaan pidentää

talouslinjauksia voidaan aina korjata tilanteen niin vaatiessa ja hallitus on ilmoittanut että jatkossa veronkorotuksia on mahdollisesti tulossa

yritysten kannustaminen auttaa myös työllisyyden parantamisessa

tässä kohden on pakko tehdä kysymys eikö juuri oppositio itse asiattomilla yleislakkouhkauksillaan ole vahingoittamassa tätä luottamuksen ilmapiiriä

arvoisa puhemies

totean ed

on tekopyhää puhua luottamuksesta kun omat pyrkimykset tähtäävät selkeästi yhteiskunnallisen epäjärjestyksen luomiseen aina sopivan tilaisuuden tullen

osa työttömistä nuorista on juuri opintonsa päättäneitä pätkätyöläisiä maahanmuuttajia varusmiespalveluksensa suorittaneita tai muuten siirtymävaiheessa

korotukset syövät väistämättä energiaintensiivisten yritysten kilpailukykyä

suomi ei ole myöskään kovan verotuksensa takia kovin kiinnostava sijoitus ja investointikohde ulkomaalaisten silmissä

pidän kuitenkin erittäin huolestuttavana tilannetta jossa esimerkiksi nuoren ammattiin valmistuminen vaarantuu harjoittelupaikkojen vähenemisen myötä

yhdenkään valmistumisen ei pitäisi myöhästyä puuttuvan harjoittelupaikan takia ja mielestäni nyt pitää vakavasti pohtia tukitoimia nuorten harjoittelujen turvaamiseksi

kantava kysymys veroista ja budjetista päätettäessä on se millaisen yhteiskunnan haluamme tulevaisuutta varten rakentaa

jos irtisanomiset ovat pakollisia niin yhteiskunnan on jo tulevaisuudenkin kannalta panostettava nuorten töissä pitämiseen ja ammattitaidon kartuttamiseen

vielä lopuksi haluan kiinnittää huomiota te toimistojen tilanteeseen

kyllä te aloititte sen tempputyöllistämisen

nyt tällä hetkellä kun eletään matalasuhdannekautta tempputyöllistäminen on yksi osa sitä että me saamme työllistettyä

juuri näin ed

kiuru

lauslahti tuossa aiemmin pitämässään puheessa että meidän alkoholipolitiikkamme on ollut hyvin löperöä ja sallivaa

olen samaa mieltä ed

anderssonin kanssa alkon mainonnasta olimme siellä eduskuntaryhmän kanssa hiljattain oikein minullekin entisenä viinakauppiaana aukeni todella että se on hyvätasoista

alatalo toi tuossa hyvin esiin ne kääntelyt ja vääntelyt joita tuolla liikennevaliokunnassa tämän asian tiimoilta teimme

tuosta kuorma autokysymyksestä haluan todeta että siinä me minusta olisimme voineet olla tiukempia ja evätä jo tähän samaan juoksuun sen mahdollisuuden että kuorma autolla voi harjoittaa taksiliikennettä

mitä tämän lain sisältöön tulee oli hyvä että valiokunta oli yksimielinen ja saimme väännettyä lain vielä ennen kesälomille lähtöä tänne suureen saliin ja sitä kautta voimaan

tuosta kuntakoosta ja kuntaliitoksista tulevaisuudessa niin pelottavaa on kuitenkin että sellaisissa kunnissa joissa liitoksia tehdään ja joissa pinta alat kovasti kasvavat pienet keskukset saattavat jäädä tuolloin vähäisen tarpeen vuoksi taksiliikenteeltä paitsioon